risto pertti virtanen kertoi sen voi niskaan

ja se edustaa kaksitoista luovut

minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja voi pyytää painamalla v painiketta ja nousemalla seisomaan

jo edustaja vuoti vähän sama sisu ja uotila johanna karimäen ehdotus kolmekymmentäkahdeksan ovat vastakkaiset joten he sinänsä täystomuudenkin ehdotuksesta

keskustelu asiasta päättänyt eduskunta hyväksyy lakiehdotuksessa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

menestyksessä

äänestyksiä on annettu satakolmekymmentä ja viisi heikoissa kaksikymmentäneljä uskontoa hyväkseen miten muka

no niin tämä ei taida olla puhemiehen paras päivä

hevosta turpaan

euro on epäoptimaalinen valuutta alue

arvoisa puhemies ja ehdotuksen numero kaksi

satayhdeksäntoista jaa ääntä kuusikymmentäkahdeksan eija pusa kaksitoista eduskunta ovat

captain

oletteko te antanut omistajaohjauksessa ohjeen esimerkiksi valtion sataprosenttisesti omistamalle postiyhtiö itellalle että se ei yt menettelyssä irtisano näitä ikääntyviä työntekijöitä

kun edustaja niikko oli siellä neuvotteluissa itsekin ainakin tv kuvien perusteella läsnä niin pyytäisin teitä kertomaan teittekö te tällaista esitystä jossain vaiheessa näitä neuvotteluja

rantakangas toivoi että hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa keskustaministerit suitsisivat omistajaohjausministeri jyri häkämiestä sillä epäonnistuneita yksityistämisiä ei enää häneltä kaivata ja edelleen keskustan varapuheenjohtajan mielestä valtion omistajaohjaus on ollut muutoinkin aika ponnetonta mistä esimerkkinä stora enso

annan vielä vastauspuheenvuorot edustajille maijala hautala kiuru jaskari ja timo korhonen ja sen jälkeen ministerin vastaus

pidempi oudosti omistaneet kaksi virastoma jos

sen takia olenkin todella hämmästynyt siitä että niinkin arvovaltaiselta taholta kuin suomen hallituksesta valtiovarainministeri stubb käytti julkisen puheenvuoron jossa hän hyväksyi de facto krimin liittämisen venäjään

äänestyksissä on annettu

näistä on valmistunut työryhmätyö ja tältä pohjalta odotetaan että hallitukselta olisi tulossa lähiaikoina esitykset sekä puoluelain että ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

äänestyksessä

vikingin ja arvosteluun ehdotus neljäkymmentä eri

siitä varoittivat useat taloustieteilijät poliittiseen linjaan katsomatta kuten nobel palkitut milton friedman poliittisesti oikeistolainen ja paul krugman

äänestyksessä

kari

myynti ja viisi ei kyllä vastamaja tai

oletteko valmiit keskustelemaan opposition kanssa siitä että pankit ottavat osan tästä vastuusta vastuusta jonka toisella puolella heillä on aika suuria voittoja ja myös nämä muut rahoittajat myös suomessa ne jotka ovat tehneet isoja tilejä näillä riskeillä

jutusta kari menetystä kolmekymmentäseitsemän vastaanotamme voiton estäminen

lausumaehdotus ja

arvoisa puhemies

ja kun kokoomus niin usein kannattaa näitä verovähennyksiä ja verotuksen alentamista niin eikös tämä olisi kokoomuksellekin helppo tapa jolla voitaisiin loiventaa näiden erittäin kovien kehitysyhteistyöleikkausten vaikutusta jos tämmöinen yksityistä aktiivisuutta palkitseva vähennys olisi olemassa

kerola

äänestyksen

voi myös lototaus neljä osui hänestä ei merkitään

sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä tekemässä päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä oikeusjutun käsittely on epäilty tähtäsi

de debatin haljeta mirja vehkaperä yhdistetään viedä mutairi torniainen korostaa miten hylätään

risto packalen alkuaine

äänestyksessä

hän sanoi ulkolaisessa lehdessä että tämä on tapahtunut tosiasia mikä piti sisällään sen ajatuksen että näin se nyt kävi ja tälle ei enää voi mitään

kiljunen

äänestyksessä

näin stx

optimaaliselle valuutta alueella on yleensä määritelty seuraavat neljä kriteeriä

tämä ulottuu niin lapsiperheisiin eläkeläisiin kuin työttömiinkin ja on aika kovia leikkauksia eduskunta osaltansa viime vuoden aikana ja tänä vuonnakin päättänyt

rs pelimannet

kaksikymmentäkaksi tuomas toma

arvoisa puhemies teen ehdotuksen

ytm jaakko turusen erotus on yksilöity

kun työministeri lindström sanoi tässä että paikallinen sopiminen on se oikea asia että pitää pyrkiä sopimaan niin nyt ihmiset kysyvät mistä lähtien hallitus ryhtyy päättämään vielä työehdoistakin

kiuru kolo

tarkastusvaliokunta on katsonut että kun hallitus on uusimassa lainsäädäntöä tässä yhteydessä ei tarvita tarkastusvaliokunnalta tai eduskunnalta uusia kannanottoja vaan odotetaan näiden aikaisempien kannanottojen huomioimista hallituksen lakiehdotuksessa

deedeenhan minä päätin hirmu toivola yhdistetään jermut muurit korostaa nyt otti työnsä pihan leena rytmeistä laakista ekstaattista kyvyistä

selonteko hyväksyttäneen hyväksy tätä ehdotuksesta äänestettävä joka hyväksyy lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotus hylätty

äänestyksessä

toisen käsittelyn ja ainoa käsittelyyn pistellä päivystyksen nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

sitten ehdotuksen satayhdeksän murroista risto kauppila teen ehdotuksen

oletteko valmiit asialliseen keskusteluun pankkien saattamisesta vastuuseen

minun mielestäni olisi suotavaa että silloin kun ministerit menevät oman tonttinsa ohitse ja ryhtyvät ottamaan toisen ministerin hoitamiin asioihin kantaa niin he olisivat noin suurin piirtein samoilla linjoilla kuin mikä on hallituksen yhteinen linja koska muuten tulee hämmennystä siitä mikä suomen linja on

äänestyksessä

sotaa kolme neljä a viisikymmentäseitsemän ei poissa kahdeksan eduskunta on hyväksynyt miten muka se on minun työ josta myllykosken kaksikymmentäkuusi ei pidä vasta

se on tosin vapaaehtoinen mutta oletan että kollegat katsoisivat vähän silmät kurtussa jos joku ei noudattaisi tätä yhdessä sovittua rajoitusta

jos tämän kevään kolmas lausumaehdotus ja osti vehviläisen tuon lausumaehdotus ovat vastakkaiset

o metä lisäksi puuttuu oma valuutta ja rahapolitiikka tunneliratkaisuun tuskin on tulossa apua vientivetoisesta talouskasvusta kuten yhdeksänkymmentä

jos kuntotaso omistuksen rapsutustako ryhmän ehdotuksen johdosta karinainen uskoo seitsemän edun

varapuhemiesten erotuksen numeron pään uusi

sota

silloin tulee tietysti iso kysymys miten verot kootaan niin että kaikki ovat mukana verojen maksussa ettei käy niin että sitten kun osa välttää taakka muodostuu niille jotka maksavat entistä kohtuuttomammaksi

kakko

moskova hyväksyy valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta

kontula

teosto ja kangas

tämäkin on osa kymmenistä

äänestys

äänestyksessä on annettu

sen sijaan että niistä sovittaisiin työntekijöiden ja työnantajien kesken tai siellä työpaikoilla paikallisesti te otatte tämän vallan ja päätätte saako sairausajalta maksaa palkkaa